sen ohella että suomen kansainvälisen veronkierron vastaisen ohjelman päivitys on tärkeätä kiinnittäisin huomiota nyt tähän yritysten yhteiskuntavastuun merkitykseen

viime kaudella varmaan ministeri muistaa me teimme tällaisen suomeen liittyvän julkista sektoria ja yrityksiä koskevan yhteiskuntavastuutiekartan

loppiaisen osalta on sinänsä totta että se venäläisten turistien määrä loppiaisen tienoilla kasvaa joka vuosi suomessa ja näillä järjestelyillä joita tässä nyt on tehtykin on pyritty vastaamaan siihen että heitä pystytään palvelemaan

erityisesti kiinnitän kahteen asiaan huomiota

suomalaisten kansainvälisillä kentillä toimivien globaalimarkkinoilla toimivien yritysten täytyy myös korostaa yritystensä yhteiskuntavastuuta ihan maineensa kannalta

viime loppiaisen aikaan paljon keskusteltiin siitä onko helsingin kaupunki ovatko meidän hiihtokeskukset ovatko meillä muut palvelut semmoisessa kunnossa että nämä ovat tervetulleita saavat hyvät kohtelun ja palvelun

ja varsinkin nyt kun uudistetaan myös valtion omistajapolitiikan strategiaa siellä valtionyhtiöillä on erityisen suuri merkitys että kirjataan vahva yhteiskuntavastuukriteeri myös valtionyhtiöitten toiminnalle

ei ole kysymys vain kauppojen aukiolosta vaan koko tästä palveluketjusta ja se on tärkeä asia että me havahdumme että se on myös suuri mahdollisuus meille tulojen näkökulmasta mutta se vaatii paljon laajempia toimenpiteitä ja kuntien kaupunkien ja eri muitten palveluja tarjoajien konseptien rakentamista

ajatteletteko ministeri samalla tavalla

monet hiihtokeskukset pystyvät tekemään hyviä konsepteja mutta eivät nämä meidän suuret kaupungit ehkä pystykään tarjoamaan kaikkea semmoista mitä tässä olisi hyvä tehdä

silloinhan kun tätä uudistusta tehtiin käytiin hyvin paljon tämmöistä eettistä ja vähän yleistä keskustelua että mikä on tämä ihmisen ajankäytön merkitys johon nyt kääriäinen viittasi tässä puheessaan ja kantoi siitä huolta

kun tämä elämä pirstoutuu tämä työn ja muun elämän raja hämärtyy ja tässä kiivaassa vauhdissa mennään niin kyllä kai tässä mielessä tietysti tämä kysymys siitä milloin ihmiset tavallaan niin kuin hiljentyvät omassa elämässään ja pystyvät vähän muuhunkin kuin käytän nyt tämmöistä tutkijan sanaa tavaraonnen tavoitteluun joka päivä on hyvä kysymys

tässä selonteossa ei nyt lähdetty tätä puolta hirveästi avaamaan mutta on se hyvää yhteiskunnallista keskustelua mihin kiivauteen ja pirstoutumiseen tämä yhteiskunta on kaiken kaikkiaan menossa

sen pitää olla tosi kovan päätöksen takana että lähdetään nestettä pudottamaan sinne tässä epävarmassa maailmassa kun nesteen merkitys saattaa olla tulevaisuudessa jopa merkittävämpi kuin fortumin ajatellen tulevaisuuden ongelmia

ehkä tässä nyt on joitakin huomioita joita tässä halusin kertoa

kiinnitetään nyt eduskunnan jatkokeskusteluissa ja valiokuntatyössä huomiota sekä tähän työntekijän asemaan että näiden erikoisliikkeiden pienyrittäjien rooliin asemaan sen vapaapäivänsä saamisen näkökulmasta ja myös siihen että kuluttajat kuitenkin näistä nykyisistä aukioloajoista tykkäävät ja että tarkoitus ei olisi nyt mitään isoa reformia lähteä tekemään vaan me lähtisimme nyt tämän olemassa olevan lainsäädännön pohjalta ja katsomme sitten näitä vaikutuksia vähän myöhemmin

tämä meidän esityksemmehän on konkreettinen toimenpide ehdotus uuden jalustayhtiön perustamisesta alustayhtiön perustamisesta ja sen vuoksi me haluamme tätä seikkaa nyt painottaa

on älykkäitten sähköverkkojen kehittäminen arktisen osaamisen hyödyntäminen digitaalisen infrastruktuurin kehittäminen alustatalous ja sote ict instrumenttien rakentaminen

itoksi ja ministeri halonen talon parikymmentä pyydettyä vastauspuheenvuoroaan no rekisteröitynyttä listalle jatketaan tätä ja paatti jos

tavoitteena voisi olla käyttäisimme parikymmentä vastauspuheenvuoroja sitten siirtyisimme tuonne puhujalistalla edusti ohuin vastauspuheenvuoro olkaa hyvä ja

kiitos

arvoisa puhemies

kiitoksia erittäin hyvistä asiantuntevista ja tätä hanketta eteenpäin vievistä puheenvuoroista jotka kertovat siitä että eduskunnassa arvostetaan tämän työn merkitystä

sitten keskustelu siitä millä tavalla tätä suomea hoidetaan parlamentaarisen päätöksenteon hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen yhteistyöllä

jos nyt palataan tähän isoon kuvaan rakenneohjelmassa oli monia kohtia ja tämän rakenneohjelman kaksi isoa asiaa ovat saada työuraratkaisut ja eläkeneuvottelut ja toisaalta meidän kilpailukyvyn kannalta tehdä semmoisia työmarkkinaratkaisuja jotka tukevat kilpailukykyä

pohjimmiltaanhan on kysymys siitä että suomessa pitää rehellisen työn ja rehellisen yrittäjyyden kannattaa ja kaikkea sitä joka sitä tavallaan häiritsee harmaan talouden alueella meidän pitäisi kitkeä pois

edustaja mustajärven kysymykseen siitä onko tässä alihankintaketjutuksessa vedettävissä joitakin rajoja kuinka pitkälle sitä voidaan viedä

jos katsotaan rakenneohjelman tavoitteita niin nämä järjestöt omalla vastuullaan ovat tehneet vähintään yhtä paljon kuin mitä me olemme kyenneet tässä politiikan pöydässä tekemään

olen tietoinen että näitä kansainvälisiä esimerkkejä löytyy

tämä esityshän ei niin kuin huomaatte sisälly nyt tähän ehdotukseen mutta aihe on varmaan sellainen josta jatkokeskustelua tarvitaan

minä toivoisin että jotenkin osattaisiin suhteuttaa se vastuunkanto joka sieltä puolen on osoitettu tämän meidän kilpailukyvyn ja rakenneohjelman toimeenpanolle tässäkin yhteydessä

hallitusohjelmassa ei tähän kohtaan ole mainintoja mutta olen hyvin tietoinen tämän asian merkityksestä mikä tietysti periaatteessa selkeyttäisi monen ketjutuksen päässä olevia ongelmia joita tässä on mutta tähän ehdotukseen tämä ei nyt liity

sitten edustaja myllykoski tiedusteli sitä miten on tulevaisuudessa julkisia hankintoja koskien koskeeko tämä jotakin muutakin alaa kuin rakennusalaa

nyt nämä ehdotukset koskevat siis rakennusalaa mutta niin kuin mainitsin julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö on meillä muutoinkin nyt työn alla meidän ministeriössä pääosin valmisteltavana ja kun siihen tulee nyt myös eu tason direktiivisuosituksia niin tätä kysymystä sitten pohditaan sen osana missä määrin tämä koskee myös julkisia palveluja

siinä on se ongelma että ne yleensä ovat vähän eri paikkakunnilla ja toisekseen se vaatii sitä että voi ottaa vastaan työtä uudelleenkouluttautumista ja alueellista liikkuvuutta että voi mennä sen työn perässä

tämä ongelma on esimerkiksi hyvin erilainen jossain oulussa tai uudessakaupungissa missä on tulossa useita satoja uusia työpaikkoja

sitten kysymys edustaja lindström aloitti tämän ja moni muu kiinnitti samaan asiaan huomiota ulkomaisten yritysten rekisteröinnistä

tämä olisi periaatteessa erittäin tervetullut uudistus ja tavallaan sen pitäisi täällä jotenkin rekisteröityä jotta pystyttäisiin sitten valvontaa suorittamaan

enkä malta olla lopuksi sanomatta siitä perhepoliittisesta asiasta

tämä on varmaan asia joka täytyy nyt tässä jatkotyössä meidän yhdessä käsitellä jota ehdotusta ei nyt tähän yhteyteen liittynyt

osittaisen kotihoidon tunti tunnilta maksettavan päivähoidon ja osa aikatyön yhdistelmä

koska varsinkin niiden nuorten naisten jotka peruskoulupohjalla jäävät kotihoidon tuen varaan ja hoitamaan lapsia kotona pidemmäksi aikaa kynnys päästä takaisin työmarkkinoille nousee erittäin korkeaksi me tarvitsemme tällaista joustavaa tapaa myös yhdistää työtä ja perhettä

sitten on valmistumassa erikseen eun direktiivi tilintarkastuksesta

me joudumme meidän kansallista tilintarkastuslainsäädäntöämme aika perin pohjin myöskin uudistamaan

siellä on sisällä eräitä mekanismeja jotka liittyvät tähän kalmarin mainitsemaan teemaan mutta voimme ehkä palata sitten tähän tilintarkastuslainsäädännön uudistuksen yhteydessä kun me joudumme myös kansallista lainsäädäntöä katsomaan mitä tältä osin on tehtävissä

sitten edustaja satonen on aivan oikeassa siinä että tämä esitys on hallitusohjelmaneuvottelujen mukaisessa linjassa sisältönsä suhteen ja myös sen periaatteen suhteen että näitä valmistellaan hyvässä kolmikantayhteistyössä

näin on syytä tehdä jatkossakin koskien nyt sitten näitä uudistuksia ja hyvää tässä on se että ei pelkästään rakennusalalla vaan myöskin näillä muilla aloilla viittaan nyt majoitus ja ravitsemisalaan jnp

on halua että näitä asioita viedään myös osapuolten toimesta eteenpäin että nämä eivät jämähdä työmarkkinajärjestöjen keskinäisiin kiistoihin

ehkä tässä on nyt tullut vastattua kaikkiin niihin kysymyksiin joita tässä on esitetty

edustaja lindtmanin näkemys siitä että tässä nyt tai näkemys siirto söi haluttuja on haluttu edetä asteittain mutta ripeästi pitää siis paikkansa

sitten tämä kysymys mitä alipalkkauksen suhteen tehdään voiko sitä kriminalisoida ja rikoslain kautta lähestyä

jäämme mielenkiinnolla odottamaan minkälaista kannatusta tämä aloite täällä eduskunnassa saa

minulla oli tilaisuus edellisen kerran kun tätä lainsäädäntöä ja siihen liittyviä henkilöstön työehtoja arvioitiin yhtä aikaa olla niissä neuvotteluissa kovastikin mukana

sekään esitys ei nyt siis hallituksen tähän pakettiin liity mutta on kuitenkin tärkeä puheenvuoro siitä että suomalaisia työehtoja pitäisi tässä maassa noudattaa ja jos niitä ei noudateta niin siitä myös seuraa jotakin

totta kai tätä lainsäädäntömuutosta pitää tarkastella sekä kuluttajien kannalta että alan työntekijöiden asemaan liittyvien näkökohtien kannalta mutta myös yrittäjien kannalta ja hakea semmoista tasapainoista ratkaisua

tämän pohjalta tämän lakipaketin käsittely on eduskunnassa hyvä viedä eteenpäin ja hyvässä hengessä

tuolloin neuvoteltiin ei vain lakimuutoksesta vaan samaan aikaan henkilöstön asemaan vaikuttavista asioista koska näin iso muutos vaikuttaa henkilöstön työaikoihin palkkoihin palveluihin perhejärjestelyihin kouluun kaikkiin näihin ja silloin syntyi sellainen ratkaisukokonaisuus jossa otettiin nämä seikat myös huomioon

uudet palkitsemisohjeet ovat paljon tiukemmat kuin aikaisemmat ja niitä pitää ehdottomasti noudattaa ja kohtuullisuutta ylimalkaan palkitsemisessa pitää harjoittaa

mitä tulevaisuudessa valtion pitää omistaa strategisessa mielessä huoltovarmuusmielessä muissa tarkoituksissa

monet tutkijat sanovat että tämä avaaminen voi lisätä tätä keskittymistä ja vähentää taajamien ulkopuolella olevien pienempien kauppojen merkitystä ja totta kai se työllistävä vaikutus saattaa tulla osa aikatyön kautta

eli minun viestini on vain se että kun tästä nyt varsinainen hallituksen esitys tulee lausuntokierroshan päättyi nyt maanantaina arvioitaisiin näitä kaikkia tekijöitä ennen kuin tehdään sitten johtopäätöksiä ei vain sitä vapautetaanko kauppalainsäädäntöä vai ei vaan myös sitä miten se vaikuttaa myöskin näitten ihmisten elämään

itse edustan sitä kantaa että valtion pitää olla myös teollisissa yrityksissä mukana vaikka ne elävät isoa murrosta ja siellä on suuria ongelmia sen takia että tähän maahan investoidaan äärettömän vähän

jos luette omistajapolitiikan periaatepäätöksen joka on hallitusohjelmassa siellä on määritelty solidiumin rooli suhteessa omistajaohjaukseen ja suhteessa talouspoliittiseen ministerivaliokuntaan

kaikki isot päätökset suhteessa solidiumin päätöksiin tuodaan talouspoliittiseen ministerivaliokuntaan ja se on tärkeää että ne tuodaan

vaikka se henkinen palomuuri johon haavisto viittasi siinä onkin niin täytyy tulla ja ainakin tämän hallituksen aikana on tullutkin kaikki isot asiat myös talouspoliittiseen ministerivaliokuntaan käsiteltäväksi

sdp on tunnetusti vastuullinen puolue

sen mitä me sanomme vaalien alla me kykenemme sanomaan myös vaalien jälkeen ja tämähän ei ihan yleistä tässä salissa ole

arvoisa puhemies

verotusta rakennettiin niin että se kavensi tuloeroja

kun me puhumme kotouttamisesta ja maahanmuutosta niin on hyvä muistaa että turvapaikanhakijoiden joukko on suuri mutta että tänne tullaan paljon muilla perusteilla

huolenaiheeni on tietysti se että maahan muuttaneitten työttömyysaste on yli kaksinkertainen kantaväestöön nähden ja siitä voi seurata monia haasteita meille ellemme me kykene juurevasti heitä myös kouluttamaan ja työllistämään

ajatus siitä että aikaansaataisiin parlamentaarinen työryhmä joka katsoisi tätä maahanmuuttoa ja kotouttamista pitkällä aikavälillä olisi tärkeä koska ei tämä pääty niin kuin täällä ministerit todistivat tähän hallituskauteen vaan vaatii tämmöistä pitkäjänteistä työtä

arvoisa puhemies

kyllä yhteiskuntatakuu oulussakin toteutuu

oulussa oli erittäin hyvä halu kaupungilla toimijoilla tehdä kaikkensa että tämä jalkautuu niin että oulussakin voidaan näitä tavoitteita saavuttaa

arvoisa puhemies

ensinnäkin suomen vahvuus on siinä että meillä on erittäin monipuolinen energiarakenne ja ydinvoima on yksi osa sitä ei kaikkea

arvoisa puhemies

halusin tämän ajan käyttää oikeastaan ministeri pekkarisen esille nostaman asian tai anteeksi edustaja pekkarisen entisen ministerin ja hyvän ministerin käsittelyyn ja se liittyy juuri tähän vakavaan suomen selviytymiseen

toiseksi meidän kilpailukykymme ja kasvumme kannalta on tärkeää että meillä on kohtuuhintaista energiaa maassa jonka hyvinvointi perustuu ennen kaikkea vientiin

kolmanneksi tämä tuo erittäin merkittävän investointihankkeen suomeen maahan jossa investoinneista on parasta aikaa kova pula

ehkä se kriittisempi kohta on se miten tässä epävarmassa talouden sumutilanteessa se ensimmäinen työpaikka sen koulutuksen jälkeen järjestyy nuorille

ajattelen samalla tavalla kuin ministeri vapaavuori että ei ole kysymys vain tämän ydinvoiman rakentamisen investoinnista vaan viestistä suomalaiselle teollisuudelle että kannattaa investoida tähän maahan joka pystyy järjestämään myös kohtuuhintaista energiaa tulevaisuudessa

työpanoksen määrä

tuottavuuden nostaminen

tuottavuuden nostamisessa tulee olennaista olemaan eivät isot elinkeinorakenteen muutokset vaan työn rakenteiden työn sisältöjen kautta tuleva tuottavuuden nousu

kyllä tätä hanketta viedään tällä tavalla eteenpäin

mitä tulee sitten kysymykseen kuinka paljon tämä työllistää se riippuu tietysti kuinka monta vuotta tämä hankkeen rakennusvaihe kestää

siitä syntyy kasvua ja työtä ja se on se iso linja olosuhteissa joissa me olemme riippuvaisia viennistä ja tämä huoli vaihtotaseen kauppataseen liukumisesta useamman vuoden ajan alaspäin on aito

se on useampi tuhat kuitenkin per vuosi

vientiin perustuvana yhteiskuntana vienti ei vedä

nämä kasvun eväät täällä suomessa tietysti voi yhteiskunta tehdä jotakin ovat siinä että meillä on työpanoksen määrä suurempi työelämässä osaaminen korkealla tuottavuutta nostetaan että suomeen syntyy investointeja meillä on tutkimus ja tuotekehityspanostuksia joilla luodaan sitä uutta kasvua niin oulussa kuin muuallakin ja salossa

tähän meidän pitää kansallisesti tehdä voitavamme jotta meillä on kasvuhakuisia yrityksiä jotka suuntautuvat kansainvälisille markkinoille ja siinä arvoketjussa pärjäävät niillä tuotteilla ja palveluilla

ja lopuksi edustaja kiljuselle

osatyökykyisten toimenpideohjelmaa ollaan nyt rakentamassa stm on käynnistänyt tämän työn

tästä syntyy se kasvu ja ehkä varmempi talouden tulevaisuus jota me eittämättä tarvitsemme kun meidän kasvumme on nyt hiipunut ja hiipumassa mutta kyllä meillä on paljon myös mahdollisuuksia tässä viennin ja teollisuuden kehittymisessä ja minä uskon näihin mahdollisuuksiin

tämä on johtanut siihen että fennovoima toimijana on käynyt jo parin vuoden aikana muun muassa ammattiliittojen kanssa neuvotteluja siitä millä pelisäännöillä henkilöstöä rekrytoidaan millä pelisäännöillä siellä voimalaitoksella työskennellään rakennusaikana

siinä on monia ideoita ja yksi on niistä se että meillä on osatyökyvyttömyyseläke miksei sitä voitaisi yhdistää paremmin osa aikatyöhön yhdistää tällaisia malleja jolloin nämä ihmiset voivat antaa työ panoksen yhteiskunnassa

arvoisa puhemies

täällä on paljon puhuttu kilpailukykysopimuksen merkityksestä ja tottahan se on että se on vuoden sisällä merkittävin talous ja työllisyyspoliittinen toimenpide

sopimusyhteiskunta on toiminut ja tässä vielä palautettiin pakkolakipolitiikasta asiat neuvottelupöytään ja sopimisen pöytään

tämä pätee myös paikalliseen sopimiseen

siinä on edetty sopimusteitse erittäin merkittävästi jos luette näitä sopimuksia ja tulevaisuudessakaan ei mitään ylhäältä tulevaa pakkolakia myöskään paikalliseen sopimiseen tehdä

paikallisen sopimisen pelisäännöissä pk yritykset jotka eivät kuulu työnantajajärjestöihin olisivat saaneet samat mahdollisuudet paikalliseen sopimiseen kuin järjestäytyneet työnantajat mutta ei kelvannut

arvoisa puhemies

meillähän on työsopimuslaissa sellaisia määräyksiä että jos ihminen irtisanotaan tai lomautetaan on tämmöinen takaisinottovelvollisuus